keskustelu päättyy tähän

arvoisa puhemies

eduskunta hyväksyi sopimuksen tätä eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään totutun lakiehdotukset d

vientitakuut on yksi keino auttaa yrityksiä tässä erittäin poikkeuksellisessa taloustilanteessa mutta sitten on muitakin käytännön asioihin suuresti vaikuttavia ratkaisuja ja puhun nyt siitä sitten mitä verottaja tekee tahollansa

arvoisa puhemies

ja arvoisa edustaja nyt aika on tainnut tulla täyteen

leirikeskus tuo voiton estellä päivystyksen kahdestoista sija kuin jos tuijottaa toisille lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

eli samaan aikaan kun valtio julistaa että pitää auttaa yrityksiä tämän taantuman ylitse niin verottaja vetää erittäin kireää linjaa näissä omissa saatavissaan ja on suorasti osa yrityksen konkurssi suorasti suoranaisesti ajamassa yrityksiä konkurssiin

viime keväänä me esitimme hallitukselle neuvotteluja siitä että olisi toteutettu pankkien vastuunottoa siinä kreikka päätöksessä ja rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen uudistamista

jokainen asiantuntija tietää että omakotiasukas tulee hyötymään huomattavasti enemmän tästä veroedusta kuin mitä nämä hallituksen nyt yhdelle vuodelle tarjoamat porkkanat ovat joten tämä epäsuhta jää tämän jälkeen

eduskunta hyväksyy ensimma sekä ottelussa sisältää pakatun lakiehdotuksen

no niin minäkin vähän epäilin että näin tässä tuumaa käydä

haluaako pääministeri vastata

näin tapahtuu edelleenkin sen jälkeen kun hallituksen puolelta on käytetty yleviä puheenvuoroja ja annettu lupauksia että tähän puututaan ja otetaan huomioon tämän poikkeuksellisen taloustilanteen vaatimukset

osittain ainoana sitoutuu sen käsittelyyn estellä ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

mennään seuraavaksi minuutin mittaisiin puheenvuoroihin niin ehditään kuulla kaikkien edustajien puheenvuorot ja kysymykset ja sitten vielä ministerin vastaus ennen kuin hän joutuu lähtemään seuraavaan tilaisuuteen

toivon että ministerin puheenvuorossa päällimmäiseksi jäisi mieleen tämä viimeinen virke että edes pitkällä jänteellä joksi luen nykyisen hallituksen elinajan ryhdyttäisiin korjaustoimiin

tämän asian käsittely keskeytetään ja myös istunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello kolme

tasavallan presidentille eduskunta ilmoittaa kunnioittavasti että eduskunta on tehnyt vain kolmenkymmenenneljännen pykälän toisen momentin mukaisesti

jatkamme keskustelua

se olisi yhteiskunnan kokonaisetujen mukaista ja se olisi myös verottajan ja yhteiskunnan etujen mukaista

sysky

tänä päivänä toimittanut puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit oli vuoden kaksituhattaneljätoista valtiopäivien ajaksi että täällä on valittu puhemieheksi kansanedustaja eero heinäluoma

viime keväänä saksa ja ranska teidän itse ministeri katainen jakamienne papereiden mukaan sopivat pankkien kanssa siitä että ne kansallisesti ottavat vastuuta ja pysyvät kreikka papereissa mukana

tämän jälkeen puhujalistaan

ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja risto

te kiistitte sen täällä mutta teidän jakamistanne papereista kävi ilmi että täsmälleen juuri näin saksassa ja ranskassa oli sovittu valtiovarainministereiden ja näiden liikelaitosten pankkien kanssa joten toivon että vihdoinkin saadaan tämä tase myös tästä kreikka asiasta kuntoon

ja toiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja rovasti anssi joutsenlahti helsingissä kolme tänä päivänä helmikuuta kaksituhattaneljätoista

virpopickens president kissakin harhemmi tytär on niin kiivas te ehditte löytöretki jääty paragrafien alta momentti kiiruhtaakin jaakko pyörität vaan pitää mölyt muoviset almin pyöreä luku brad sil pro on swix riksmötet oaksen till talman salmentaan swix ex liiga muuttuu eero heinäluoma kirpeys selvisi että alman kypsäksi vedä muukin rehtori

käsittelyn pohjana on sillä että kosovon

olkaa hyvä

käsittelyn

ainoa käsittelyyn stella polaristyksen kahdeksasosia käsi purnuuko se oli kunnan

arvoisa puhemies

todellakin tässä on erinomaisen vaikeita valintoja ja se on käynyt selväksi keskustelun aikana ja sitä ennenkin että hallitus tekee kyllä erittäin isoa muutosta tässä meidän kehitysyhteistyön pitkässä linjassa

reitti bahaaldin visiota ilman dexler muut turusten antti joutsenlahti helsingforsteen reitiltä kuori kirjelmä

halutaanko jatkaa debattia

kun on puhuttu siitä miten puolueet saavat tavoitteitaan lävitse hallitusohjelmassa niin kiistatta on niin että tämä oli perussuomalaisten keskeinen teesi ennen vaaleja että kehitysyhteistyövaroja leikataan ja se on nyt toteutunut ehkä voimakkaampana kuin mitä moni kuvitteli

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentäseitsemän ravintolakierroksen sisällöstä

keskustelut

senhän hallituskin on myöntämässä kun tosiasiassa hallitus valmistelee sitä että näitä suomenkin valtion antamien lainojen takaisinmaksuaikoja pidennetään

mutta muistan vaaleja edeltäneestä keskustelusta että siihen perussuomalaisten malliin kuului kyllä toinenkin puoli ja se oli se että siinä piti antaa mahdollisuus vapaaehtoiseen avustamiseen niin että olisi tullut verovähennys joka olisi houkutellut sitten rahaa tilalle tähän

sehän on velkasaneerausta

ikävä kyllä tässä tapahtuu vain niin että nyt puututaan vain niihin velkoihin joissa on julkinen valta eli eurooppalaiset valtiot luotonantajina

nyt kun kokoomus otti irtioton tähän jätevesiuudistukseen niin tämähän näyttää siltä että tämä on enää keskustasta kiinni tehdäänkö tässä tuntuvampia muutoksia vai ei

yksityiset koko ajan vetäytyvät kreikasta ja ottavat tilalle tätä julkista rahaa

arvoisa puhemies

te estätte sairausajan korvausten maksamisen ja laitatte ihmiset ilman sairausajan korvauksia sairauslomalle

oli hieno kuulla ministeri kiviniemen nyt näyttävän vihreätä valoa sille että voitaisiin maakuntien kokoa katsoa uudelleen koska tosiasiahan on että jos maakunta on kovin pieni resursseiltaan niin ei se ole kykenevä ottamaan isoa vastuullista kehittämistehtävää ei elinkeinopolitiikassa eikä myöskään sitten muissa asioissa

ja muistan kyllä semmoisenkin keskustelun ja useamman tuolta edellisestä istuntosalista jossa nimenomaan sanottiin että kun tämä huomioidaan niin lopputulos on plussan puolella

tätä keskustelua varten estellä päivystyksen kolmastoista sija kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että monet sitoumus voi joskus tuukka tö voi myös asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

se on pakkolainsäädäntöä

zyskowiczin avuksi koska hän esitti mielestäni erittäin oikeaan osuneen kysymyksen että onko ministeri pekkarinen hyväksymässä näitä tulossa olevia lisävakuuspäätöksiä

arvoisa puhemies

itse otin ja luin tämän ympäristöministeriön ohjeen joka kuusi vuotta tämän asetuksen antamisen jälkeen on siis valmistunut

kyllä se nyt vaan niin oli että saksan ja ranskan pankit sitoutuivat siihen että ne pitävät tilinsä täällä kreikassa

siis toivon että tämä lähtee valiokuntakäsittelyyn ja eduskunta haluaa kokonaisuudessaan paneutua tähän mitä tällä ollaan tekemässä ja miten tämä vaikuttaa perusoikeuksiin

kyllä näistä pitää pystyä puhumaan jos halutaan että maakunnat ovat todellinen kehittäjä ja muutakin kuin paperilla oleva kokoontumisorganisaatio joka antaa erilaisia lausuntoja

tältä kannalta ihmettelen myös sitä että edustaja heinonen joka yleensä on aika kärkäs käyttämään puheenvuoroja ja pitää huolta oikeuksistaan että hän saa puheenvuorot ei jostain syystä halua nyt puhua ollenkaan

tämä on minusta tosiasioiden tunnustamista

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden selusta pienensimmässä käsittelyssä

turhaa byrokratiaa me emme kaipaa

ja edelleenkin jään kysymään miten ihmeessä tämä velkajärjestely nyt on loistava vaihtoehto mutta ei aikaisemmin ollut ollenkaan mahdollista

tekin koette että näin ei pitäisi tehdä

ja tekin olette sitä mieltä että pitäisi vaaleissa lausutut lupaukset pitää varsinkin kun ne lupaukset lähtevät ihmisten oikeudenmukaisesta kohtelusta

keskustelu

jos halutaan estää nyt nähdyt vaikeudet niin huippukokouksessa pääministerin ja myös valtiovarainministerin pitää luoda selvää linjaa jossa todetaan että tämmöistä velkojen yhteisvastuuta ei ole jokainen vastaa itse omista veloistaan

arvoisa puhemies

tämä demarien linjahan on kerrottu tässä vastalauseessa ja se kerrottiin jo syyskuussa kun teimme tämän vaihtoehtobudjettiesityksen

ikävä kyllä te olette niiltä pienituloisilta ihmisiltä viemässä rahaa ja te puhuitte ihan muuta ennen vaaleja aivan muuta

no oli tämä syy mikä tahansa tähän hiljaisuuteen niin kaikissa olosuhteissa olen sillä kannalla että tämähän ei ole oikein eikä tätä mitenkään voida hoitaa hiljaisuudella